tämä ei sementoi tätä valmistelua jatketaan

lakiehdotuksissa ei ole säännöstä keskuksen sijaintipaikasta

eurooppalainen sosiaaliturvajärjestelmä lähtee työperusteisuudesta kun meillä on tilanne missä sosiaaliturva on asumisperusteista ja meillä kunnat verorahoitteisesti tuottavat palvelut

lupa ja valvontatehtävät vastaisivat pääosin lääkelaitoksen nykyisiä lupa ja valvontatehtäviä joita ovat muun muassa lääkkeiden ennakko ja jälkivalvonta sekä lääkkeiden valmistuksen maahantuonnin jakelun markkinoinnin ja toimittamisen ohjaus

tämän lain tarkoitus on vakauttaa lisätä ennakoitavuutta ja ennen kaikkea edesauttaa sitä että tässä maassa pidetään eläkelupaus ja pidetään se sitä kautta että työeläkeyhtiöitten mahdollisuudet maksaa niitä eläkkeitä säilyvät niin hyvinä kuin tässä turbulenttisessa maailmassa ylipäätänsä on mahdollista

rahoitusmalleja on ollut käytettävissä vaihtoehtoina useampi ja sitten loppuviimeksi valmistelu on päätynyt siihen että on tehty kompromissi jossa on yhdistelty valmistelun aikana olleita rahoitusvaihtoehtoja

lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen uudet tehtävät liittyvät tutkimukseen ja kehittämiseen lääkehoitojen hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin sekä lääketiedon kokoamiseen arvioimiseen ja välittämiseen

tämä esitys on sellainen tästä nyt mennään yli esitys josta vääjäämättä seuraa paine siihen että meidän on kansallisesti valmisteltava sosiaali ja terveydenhuoltoon uusi rahoitusmalli

valiokunta pitää lääkealan tutkimus ja kehittämistehtävien nykyistä parempaa keskittämistä ja tehostamista myönteisenä uudistuksena

tämä kompromissi mahdollistaa sen että tämä direktiivi tulee implementoitua mutta kuten jo sanoin tämä kuvastaa laajemminkin sitä että ihan meidän omasta kotomaastamme lähtevät paineet siihen että niin sanottu monikanavarahoitus pitää muuttaa

valiokunta sai käsittelynsä yhteydessä selvityksen esityksen taloudellisista vaikutuksista

hallituksen esityksen perustelujen mukaan keskeisimmät keskuksen perustamiseen liittyvät lisäkustannukset aiheutuvat toiminnan siirrosta aiheutuvista kustannuksista

meidän pitää mennä uuteen ratkaisumalliin

tämä potilaitten liikkuvuusdirektiivin täytäntöönpano luo osaltaan painetta tähän meidän rahoitusjärjestelmäämme

hallitus on kahteen otteeseen ensin elokuun lopussa ja sittemmin tässä niin sanotun rakennepakettinsa yhteydessä pari viikkoa sitten luvannut että sosiaali ja terveydenhuollon uusi rahoitusmalli tähän maahan valmistellaan parlamentaarisesti ja laajapohjaisesti

mietinnössään valiokunta toteaa että esitettyihin laskelmiin kustannuksista sisältyy useita epävarmuustekijöitä kuten esimerkiksi lääkelaboratorion mahdollinen siirto ja sen uusien tilojen rakentamisen edellyttämät kustannukset

ikäluokat pienenevät ja teknologian kehitys muuttaa vääjäämättä meidänkin puolustuksemme luonnetta

jotta mekin osaltamme tähän keskusteluun jota on käyty ja hyvä on kun on käyty jälkemme jätämme me teemme lausumaehdotuksen

kustannusvaikutuksia on jatkovalmistelussa edelleen arvioitava

täsmällistä euromäärää meillä ei kustannusvaikutuksista ole mutta valiokunta kuten äsken totesin mietinnössään käy läpi niitä tekijöitä joista kustannukset aiheutuvat

keskusta esittää että tämän lain päättämisen yhteydessä eduskunta edellyttää että osana kuntien yhteistyöhön perustuvaa sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta toteutetaan samanaikaisesti hallinnollisten ratkaisujen kanssa sosiaali ja terveydenhuollon rahoitusuudistus

vastaus oli

päätöksiä

niitä ollaan nyt tekemässä hallituksen pohjatyön kautta tilanteessa jossa tämänkin päivän keskustelua kuunnellessa jää kyllä kysymään kukahan niitä päätöksiä nyt oikein tekeekään

sen pystyy mietinnön ulkopuolelta sanomaan että ne kaikkein korkeimmat kustannusarviot mitä lääkealan kehittämiskeskuksen perustamiseen liittyy ne jos mitkä sisältävät erittäin suuria epävarmuustekijöitä

rahoitusuudistus täytäntöönpannaan mallilla jossa keskeisenä perustana ovat nykyiset kuntien valtionosuudet ja osa nykyisistä sairausvakuutuskorvauksista

mielellään ihan ministeriaitiosta käsin on sysätty vastuuta puolustusvoimien harteille tilanteessa jossa päätökset viime kädessä ovat poliittisten päättäjien tekemiä

mutta meillä on tilanne jossa kustannusten perään on katsottava ja jota jatkovalmistelussa on edelleen arvioitava

vastuunkantajia pitäisi löytyä arvoisat varsinkin kokoomuksen edustajat jotka mielellänne tänä päivänä eri yhteyksissä tuota vastuunkanto sanaa käytätte

aivan keskeinen asia tämän lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksesta annetun lain osalta on henkilöstön asema tulevassa tilanteessa tulevassa uudessa lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksessa

esittelevän ministerin vastuu tietysti on keskeinen mutta eivät pääministeri valtiovarainministeri eivätkä muutkaan hallituksen johtavat ministerit puolueitten puheenjohtajat tästä esityksestä eroon pääse

on erittäin taitavasti kirjoitettu tänne hallituksen vastaukseen

valiokunta on mietinnössään hyvinkin yksityiskohtaisesti niiltä osin kuin käytettävissämme tietoa oli käynyt läpi sitä tilannetta joka henkilöstön osalta liittyy valvontatehtäviin ja joihinkin yksittäisiin

tämä on mielenkiintoista tekstiä luettavaksi jonka voi tulkita aivan haluamallaan tavalla mutta yksi tulkinta ja oma tulkintani on se että näin isossa asiassa harvoin jos koskaan enää siinä vaiheessa kun lopullista päätöstä tehdään ollaan mitään muuta kuin yksilön

turha henkilöstö

mutta noin yleisemmällä tasolla esityksen perustelujen mukaan nykyisen henkilöstön palvelussuhteiden jatkuvuus turvataan siirtämällä lääkelaitoksen ja lääkehoidon kehittämiskeskuksen henkilöstö sekä vastaavat virat lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskukseen terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen taikka sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastoon

tai yksimielinen esitys

puhun puhtaasti yhden varuskunnan puolesta puhun hämeen rykmentin puolesta ja kun puhun hämeen rykmentin puolesta kysyn että kun on tehty valinnat lakkautettavista varuskunnista joita on kuusi kappaletta mitkä ovat olleet ne kriteerit joilla kuuteen varuskuntaan on päädytty

määräaikaisissa virkasuhteissa olevat henkilöt jatkaisivat tehtävissään uudessa sijoituspaikassaan määräaikaisen palvelussuhteensa päättymiseen saakka

esityksen perustelujen mukaan uudistuksen yhteydessä muutoksen johtaminen ja muutosturva toteutetaan sekä nykyisen henkilöstön asema järjestetään ja palvelussuhteen pysyvyys turvataan siten kuin valtion henkilöstön aseman järjestämistä organisaation muutostilanteessa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä on hyväksytty

miksi listalla ei ole riihimäki tai miksi listalla eivät ole muutamat muut hyvin samantyyppiset varuskunnat kuin ne joita nyt ollaan lakkauttamassa

tässä hallituksen vastauksessa on viisi kriteeriä joiden perusteella nämä rakenteelliset päätökset nämä varuskuntien lakkautuspäätökset ollaan tekemässä

perustelujen mukaan uudistuksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja johtamista valtion yhteistoimintalain ja sopimuksen mukaisesti

puhutaan koulutuksesta puhutaan sodan ajan toiminnan merkityksestä erityisesti meri ja ilmavoimien tukikohtien kohdalla

tämän valiokunta on mietintöönsä kirjoittanut

kolmanneksi puhutaan tilojen kunnosta peruskorjaustarpeesta rakentamistarpeesta muusta infrasta kuten harjoitusalueista ja niin edelleen

etätyön kaikkia mahdollisuuksia tulee hyödyntää mukaan lukien etätyöpisteet joissa asiantuntijat voivat työskennellä siirtymäajan ja tarvittaessa sen jälkeenkin

jos näillä kriteereillä joita hallituksen vastaukseen tähän välikysymykseen on viisi kappaletta esitetty arvioi lahden hennalan varuskuntaa harjoitusalueineen niin ei jää kuin ihmettelemään millä ihmeen perusteella tuo hennalan varuskunta tähän listaan on päätynyt

valiokunta pitää tärkeänä että henkilöstön jaksamiseen ja henkilöstön kanssa sovittaviin joustaviin työjärjestelyihin kiinnitetään erityistä huomiota siirtymävaiheen aikana siis tilanteessa jossa uutta lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskusta ylösajetaan

toinen asia

poliittiseen vastuunkantoon liittyy se että tämä päätös jota ollaan nyt eteenpäin viemässä vaikuttaa enemmän tai vähemmän hölmöläisen peiton jatkamiselta

siirtymävaiheeseen liittyen valiokunta toteaa että valiokunnan saaman selvityksen mukaan lääkelaitos on tähänastisen muutosprosessin aikana pystynyt huolehtimaan lakisääteisistä tehtävistään

ollaan tilanteessa missä sotaväki toki tekee omat esityksensä mutta maan hallitus vastaa esimerkiksi aluetaloudellisista vaikutuksista ja hölmöläisten peiton jatkamista on se että osa maamme alueista muutetaan tämän päätöksen jälkeen rakennemuutosalueiksi

valiokunta kuitenkin toteaa että kehitystä on tiiviisti seurattava ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja muutoinkin toiminnan ylläpitämiseksi niin hyvänä kuin se siirtymävaiheen aikana ylipäätänsä mahdollista on

perustuslakivaliokunta antoi sosiaali ja terveysvaliokunnalle tästä laista oman lausuntonsa ja valiokunta on tehnyt ne muutokset joita perustuslakivaliokunta on edellyttänyt valvontalautakunnan asettamiseen liittyen rokotteiden haittavaikutusrekisteriin liittyen sekä testauslaboratorion hyväksymiseen liittyen

laitoksen ylijohtajan virkaan liittyvään huomautukseen valiokunta toteaa että tämän lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen perustamisen yhteydessä noudatetaan sitä samaa tapaa joka on ollut valviran ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perustamiseen liittyen

mietintöön on liitetty kaksi vastalausetta joista toinen on hylkyä esittävä vastalause ja jossa on myös lausumaehdotus ja toisessa vastalauseessa on lausumaehdotus

vastalauseen jättäjät tullevat omat vastalauseensa täällä esittelemään

ensinnäkin keskustelun kuunneltuani aika harva edustaja on kiinnittänyt huomiota sellaiseen asiaan josta ministerinä annan eduskunnalle kiitoksen

minua on jo tässä tehtävässä toruttu siitä että minä kiitän työsuojeluhallintoa mutta teen sen taas koska niillä resursseilla jotka työsuojeluhallinnolla tässä maassa on niillä resursseilla jotka tarkastustoiminnalla tässä maassa on tehdään huippuluokan työtä

arvoisa herra puhemies

kumpanakin noina päivinä ja muutama budjetin

tällainen on yleensä tapana vaalien alla jolloin poliittinen paine tehdä hankalia ratkaisuja käy niin suureksi että toimintakyky ei enää mahdollista suurten päätösten tekemistä mutta onhan tämä jonkin verran historiallista että kauan odotetun ja paljon puhutun vanhuspalvelulain ja siinä kaikkein keskeisimmäksi asiaksi keskustelussa nousseen henkilöstömitoituksen se ei koko lain kannalta ole kuin vain pieni osa mutta kaikkein keskeisimmäksi asiaksi keskustelussa noussut henkilöstömitoitus käytännössä päätökset ja toteuttaminen käytännössä siirretään seuraavalle hallitukselle

se toive mikä on sosiaali ja terveysministerinä tässä asiassa on se että työsuojeluhallinto pidettäisiin mukana vähintäänkin nykyisellä tavalla mieluummin paremmin kuin nykyään harmaan talouden torjuntaan liittyen ja aivan olennainen asia on esimerkiksi se että viranomaisella oleva tieto on käytettävissä eri viranomaistoimijoiden kesken

toinen asia jossa ei ole kysymys periaatteellisesti ihan vähäpätöisestä kysymyksestä

näin myöhäisen illan tunteina eduskunnan puhujapöntöstä kysyn ääneen mitä mahtaa kuulua sari sairaanhoitajalle sarille joka oli kaiken keskustelun ytimessä joitakin vuosia sitten käytyjen vaalien aikaan sarille joka oli jotakin sellaista jonka yksi puolue erityisesti mutta sitten me muut perässä marssien hänelle halusi kertoa

kun hallitus ministereittensä ja useitten edustajien suulla on hehkuttanut kuinka oikeudenmukainen ensi vuoden budjetti on ja miten kompensoidaan arvonlisäveron nousua sillä että sosiaalietuuksien indeksitarkistukset aikaistetaan niin kysyn samaa asiaa jota kysyin jo tuossa debattivaiheessa

missähän on mahtanut olla siinä vaiheessa peruspalveluministeri minkälainen tuki hänellä on ollut eduskuntaryhmältään takana kun on päätetty siitä että lapsilisien keksiä se

ensi vuoden osalta on myönteistä se että nyt saatiin kerralla tai käytännössä kahdella kertaa mutta lisäbudjetin ja varsinaisen budjetin yhteydessä ne lisäresurssit joita tuleva vuosi tässä asiassa sosiaali ja terveysministeriö laskelmien mukaan tarvitsee ja sillä että saatiin se tieto näistä euromääristä mahdollisuudesta palkata henkilöitä on nyt jo merkitystä että pystytään tekemään suunnitelmallinen vuosi siitä miten näitä päätöksiä puretaan

kun saat lisää palkkaa niin tämä maailma tästä pelastuu ja erityisesti sinun työsi sinä jaksat paremmin ja sinulla on hyvä olla siellä töissä

arvoisa herra puhemies

sille sarille joka on töissä sairaanhoitopiirissä on kerrottu että sairaanhoitopiiri lakkaa mutta kukaan ei ole vielä joko vaivautunut tai ehtinyt kertomaan tai sitten pahinta on ettei tiedä missä se sari seuraavaksi on töissä

nyt en malta olla sanomatta vaikka tässä ei paljon historiasta apua ole että siihen mistä tämä sosiaaliturva muutoksenhakulautakunta lähti syntyi valuvika ja sitä valuvikaa tässä nyt sitten yritetään parhaan osaamisen mukaan hoitaa kun vielä muistetaan että kyse ei ole pelkästään henkilöstöresursseista

työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto puolisoiden osalta on iso periaatteellinen asia jolle keskusta antaa ja keskustalaisena kansanedustajana annan täyden tuen

aivan niin kohtuullista olisi että kykenisi tätä keskustelua käymään että ei luultaisi mitään toisekseen että kuunneltaisiin toinen toisiamme kolmanneksi kun täällä useita kysymyksiä esitettiin lähtien siitä millaisia vaikutuksia tällä tehdyllä ratkaisulla on ne on kirjoitettu tähän hallituksen esitykseen lähtien siitä mihin tämä ratkaisu pohjautuu

kunnassa työskentelevä sari vielä muutama kuukausi sitten kuvitteli ja luuli olevansa sen kunnan palveluksessa olkoon sen nimi nyt vaikka tohmajärvi mutta muutaman kuukauden päästä sarin tilin maksaa joku ihan muu

ministeriöllä ja kansaneläkelaitoksella on työryhmä joka miettii jälleen kerran taas uudestaan prosesseja mitä voitaisiin tehdä jotta näitten hakemusten määrä saataisiin vähenemään

täällä on ollut leppoisa tunnelma ja toivottavasti on tämänkin kommentin jälkeen

mihin ihmeeseen tässä maassa on hävinnyt muutaman kuukauden aikana keskustelu työurista ja sosiaaliturvan kehittämisestä

täällä ihan selkeällä suomenkielellä lukee

sillä samalla puolueella ja niillä samoilla ihmisillä joista osa on edelleen vallassa luulisi olevan huoli siitä miten sari jaksaa ja miten sari työtään tekee

kaivoin vielä hallitusohjelmankin esiin joka on se biblia jota vastuuministerit joutuvat saavat pääsevät noudattamaan

ymmärrän keskustalaisena kansanedustajana että tämä hallitus ei puhu sata komiteasta mitään mutta ne edustajat jotka puhuvat asiasta missä työn pitäisi olla aina sosiaaliturvaa kannattavampaa ne edustajat jotka odottavat ja toivovat sosiaaliturvan yksinkertaistamista

lähdetään tästä

toisekseen olisi kohtuullista että edes yritettäisiin kuunnella toinen toisiamme

jottei sarilla olisi liian helppoa niin kerrottakoon että kun sari on äänestäessään uskonut kyseistä puoluetta joka paljon lupasi niin puolue on tehnyt päätöksiä esityksiä siitä että sairauspäivä tulee palkattomaksi ja onpa sekin kerrottu että jos työnantaja palkanmaksaja vaihtuu niin on ihan puolueen ylimmän toimielimen päätös puoluekokousten välillä siitä että ei enää saakaan tuota viiden vuoden työsuhdeturvaa

olihan se jonkunnäköinen uutinen illalla kun täällä on käytetty eduskunnan työskentelytapojen ainakin ihan normaalityöskentelyn vastaisia menettelytapoja tilanteessa jossa täällä on ministeri kertonut että eläkkeensaajien asumistukijärjestelmän yhdistämisestä yleiseen asumistukijärjestelmään luovutaan

gustafsson esittää täällä lausumaa jossa pitäisi pikaisesti asettaa erityinen korkean tason työryhmä selvittämään eläkeindeksien tulevaisuutta niin kyllä se on tämäkin ilta täällä kannattanut istua ministeri risikon kanssa ja kuunnella näitä puheenvuoroja

ja ihan vinkkinä voin sanoa että ministeriöstä löytyy ruotsinnettuun versioon asti lakiehdotus jolla voitaisiin esimerkiksi perhekäsitettä yksinkertaistaa

on siinä sarilla ihmettelemistä ja saattaa olla jonkunlainen pettymyskin puolueeseen johon hän vielä muutama vuosi sitten luotti tilanteessa jossa luvattiin enemmän kuin yksi hyvä ja kymmenen kaunista

osatyökykyisyyden nykyistä parempi hyödyntäminen ei tule onnistumaan ilman lainsäädäntömuutoksia

tähän kohtaan lopuksi useille edustajille totean että kiitos kiitoksista kiitos yhteistyöstä niin valiokunnan kuin valtiovarojen kunta ja terveysjaoston kanssa

olen itse ollut mukana yhdessä sosiaali ja terveydenhuollon muutosprosessissa tilanteessa jossa oli päätökset tehty ja kaikille vakuutettu ja vannottu että työpaikat säilyvät ja yritetty kertoa että itse asiassa tämä porukka ei edes riitä vaan teitä tarvitaan lisää

missä on eläkekeskustelu tässä maassa

käsittelyssämme ovat siis työttömyysturvalain muutokset joita on useita tämän lakiesityksen sisällä mutta nostan esiin vain yhden sosiaalipoliittisesti merkittävän asian josta kuuluu kiitos hallitukselle että tämä esitys on eduskuntaan saatettu vai onkohan sittenkin niin että hallitus on viestinviejänä työmarkkinajärjestöjen sovulle

ymmärrän että valmistelu on kolmikantaisissa työryhmissä mutta kuten ministeri risikko täällä tänään sanoi nykyiset päätökset eivät tule riittämään

jos on yhtään perehtynyt siihen aineistoon jota hallitus käyttää niin ei tämän nyt ihan pyytämättä ja yllättäen pitänyt tulla

kyllä tätä tehtävää on huomattavasti helpompi hoitaa kun se yhteinen tekeminen eduskunnan niin valiokunnan kun valtiovarainvaliokunnan jaostonkin kanssa sujuu tällä tavalla kuin se on tämän syksyn aikana sujunut

vai onko niin että sen lisäksi että on historiallista siirtää tässä vaiheessa päätöksentekoa seuraavalle hallitukselle on tämä hallitus jo niin halvaantunut omassa työssään että esimerkiksi eläkekysymys on haudattu nyt ja pysyvästi

kolmas asia arvoisa valiokunnan puheenjohtaja

tästä huolimatta leenat ja sarit ja pirkot laittoivat sähköposteja ja kirjoittelivat yleisönosastolla huolissaan siitä kuinka käy

mikä hallituksen rooli on se ei nyt tässä ole kuitenkaan se olennainen asia vaan olennainen asia on se että meillä on tarve juhlapuheiden katteeksi etsiä keinoja joilla työtä ja sosiaaliturvaa nykyistä paremmin yhteensovitetaan